otan tämän kritiikin vastaan ja tunnustan täysin sen että ei tätä voi kauheasti perustella muulla kuin sillä taloudella

yhtäältä vapaaehtoisiin liitoksiin suorastaan kannustetaan sekä porkkanalla että kepillä kuten lupaamalla niin sanottua porkkanarahaa niille kunnille jotka omaehtoisesti ja hyvissä ajoin lähtivät tai ovat lähdössä kuntaliitosten tielle

tilojen vähenemiseen ja maatalouselinkeinon harjoittamiseen pitääkin kiinnittää vakavaa huomiota

vaikka toimenpiteitä on jo käynnistetty hallituksen puolesta mistä kiitos niin silti hallitus kohdistaa tähän tarkoitukseen mielestämme riittämättömiä panostuksia

jatkuvat lakien asetusten ja säädösten kiristykset ovat kohonneiden kustannusten kanssa ajaneet ja ajamassa tilanteen kestämättömäksi ja yhä useampia tuottajia työttömiksi

sen takia täytyy nyt ihan oikeasti sitten miettiä mitä muita keinoja meillä on puuttua tähän ja ensi tilassa kun sitten tämä talous toivottavasti tässä tulee jonkunlaiseen tasapainoon palataan tähän keskusteluun ja toivottavasti sitten tämä muuttuu

toisaalta liitoksiin voidaan joutua taloudellisen pakon edessä kun kuntien yhä lisääntyneet velvoitteet ja vähenevät resurssit valtion taholta ajavat kunnat tekemään vapaaehtoisuuden nimissä tehtyyn mutta todellisuudessa pakkoliitokseen

me itse teemme tämmöisiä päätöksiä joilla nostamme energiantuotannon kustannuksia ja heikennämme taas kerran muun muassa metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä

olen itsekin sitä mieltä että rikoksista pitää aina seurata joku rangaistus ja en missään nimessä puolusta sellaista menettelyä että tämä on tällä kuitattu

herra puhemies

arvoisa puhemies

se johtaa myös siihen että turvetta korvataan osin puulla ja osin niin kuin olemme kuulleet fossiilisilla polttoaineilla mukaan lukien kivihiili ja tässä kyllä ihmettelee sitä mikä ympäristöteko tämmöinen on

tässä on myös omavaraisuuden heikkenemisen vaara ja se vaara että lisäämme tuontiriippuvuutta

toistan tässä yhteydessä aikaisemmin lausumani huolen

kuntien lisääntyvän vastuun myötä on pidettävä tarkasti huolta että tätä kokeilua valvotaan seurataan ja sen tuloksista raportoidaan ja olennaista on erityisesti se että kunnille varataan riittävät resurssit kokeilun läpiviemiseen jotta ei käy niin että vastuuta tulee mutta panoksia sen toteuttamiseen ei ole

meillä on kaikenlaista yvaa ja ivaa ja olenkin miettinyt pitäisikö olla ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi vaikutukset suomeen suva

ennen kuin tehdään näitä johonkin perustuvia tällä kertaa ympäristöön perustuvia päätöksiä tai päätösesityksiä pitäisi ihan oikeasti pohtia mitkä ovat niitten kansantaloudelliset merkitykset

työhyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat monen huolena

onkin tässä valossa tarkasteltuna aika käsittämätöntä se että näiden selvitysten joukosta ei tunnu löytyvän kriittisempiä arvioita liitosten vaikutuksista

kannan kuitenkin itse huolta siitä riittävätkö siihen varatut määrärahat ja siitä ettei takuun ulkopuolelle jääviä jätetä unholaan

useilla työpaikoilla pystytään järjestämään työolot niin että ne tukevat työssä jaksamista mutta aivan liian useilla työpaikoilla tämä on käytännössä lähes mahdotonta joko työn luonteesta tai henkilökunnan vähyydestä johtuen

on nimittäin olemassa vaara että kun keskitytään erikseen johonkin ryhmään saattaa joku toinen apua tarvitseva työttömien ryhmä jäädä liian vähälle huomiolle ja panostukselle

olen tästä aikaisemminkin sanonut rikkidirektiivikeskustelun yhteydessä ja taas ollaan tekemässä tämmöisiä aivan käsittämättömiä päätöksiä

pitkäaikaistyöttömien osalta hallitus käynnistää määräaikaisen kokeilun jossa päävastuu työllisyyden hoidosta siirretään kunnille

perussuomalaiset toteavat valtiovarainvaliokunnan mietintöön jätetyssä vastalauseessaan että maahanmuuton kustannuksista voitaisiin löytää säästökohteita kunhan nämä kustannukset ensin saadaan selville

kun ympäristövaikutuksia arvioidaan pitää kiinnittää huomiota siihen että me omilla toimillamme teemme oikeita ja kestäviä ratkaisuja sekä ympäristön että työllisyyden näkökannalta

kaikki panostukset pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ovat kannatettavia kunhan pidetään samalla huolta siitä että resurssit ovat riittäviä ja että kokeilu toimii työttömien kannalta katsottuna joustavasti ilman ylimääräistä byrokratiaa

olemme nimittäin koettaneet selvitellä tätä asiaa ihan kuntatasolla kotikaupungissani kouvolassa ja esittämiimme kysymyksiin on vastattu eilen valitettavan ylimalkaisesti

no joku on sitten täällä moneen otteeseen muun muassa ministeri häkämies puhunut tästä cleantechistä ja sanonut että tämä vihreä kasvu korvaisi jotenkin nämä menetetyt työpaikat

perussuomalaisten esittämiä ideoita työllistymisen helpottamiseksi saa myös käyttää aivan vapaasti

se on totuus

onkin kysyttävä eikö maahanmuuton ja siitä syntyvien kustannusten tule olla aivan samalla tavoin läpinäkyviä kuin minkä tahansa toiminnan teiden kunnossapidosta sairaanhoitoon

avoimuus lienee tässäkin asiassa kaikkien etu turhien epäluulojen ja väärien tietojen hälventämiseksi

siihen pitää olla valmiina eli organisaatio työnkuvat henkilöstön tarve sekä koulutustarve on kartoitettava ja se työ on aloitettava nyt

tämä jatkuva kissanhännänveto ympäristöasioitten ja työllisyyden ja yrittämisen välillä tässä tuntuu olevan meillä ainakin hallituksella suuria vaikeuksia

jos kouvola on ollut etunenässä tekemässä kuntaliitoksia ja ollut tälläkin tavoin valtionhallinnon suuntaan suorastaan esimerkillinen niin älkää nyt hyvänen aika palkitko sitä lyömällä meitä moukarilla naamaan

tässä mielessä tämänpäiväinen uutinen hovi ja hallinto oikeuksien siirtämisestä kouvolasta kuopioon on valtava pettymys ja juuri sellaista politiikkaa jolla aiheutetaan lisää ongelmia meille

kiitos arvoisa puhemies

tämä oli tärkeä keskustelu kaikille kiitoksia siitä

tämä esitys keskittyy siis nyt tähän joustavoittamiseen ja tähän sanotaanko digitalisointiin mutta totta ihmeessä tuolla oikeusministeriön puolella me olemme keskustelleet muustakin

köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseen julkisen talouden tasapainottamiseen ja kestävän talouskasvun työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen

minulle on käynyt moni delegaatio tuomassa viestiä näistä suojaosuuksista velallisen asemasta ulosottovelkojen vanhentumisesta on keskusteltu positiivisesta luottorekisteristä mutta ne ovat enemmän keskusteluja

kun hätäkeskusuudistus tehtiin luvattiin ettei turvallisuus vaarannu ja palveluja saadaan kuten aikaisemminkin

eli meillä on tavallaan tämä suojaosuus ja toisaalta tämä maksumoraali ja näitten kahden asian kanssa tässä täytyy tasapainoilla niin että ne ovat suhteellisen oikealla tasolla

myös joukkoliikenteen osalta voisin todeta ja toteankin että joukkoliikenne suurimmissa kaupungeissa on jopa hyvin hoidettua mutta kattavaa ja joustavaa se ei ole monessakaan maaseutukaupungissa tai kunnassa

pitääkö uutinen hätäkeskusten vakavasta resurssipulasta paikkansa ja mihin toimiin hallitus aikoo tarvittaessa ryhtyä turvatakseen kansalaisten turvallisuuden

minä ymmärrän sen että osa ihmisistä joutuu todella koville ja näitten ulosottovelkojen vanhentuminen on semmoinen asia mistä minulla on jo esityksiä valmiiksi mietittynä mutta ne ovat ehkä enemmän henkilökohtaisia kuin sinällään hallituksen

ne täytyy tietysti sitten siunata hallituksen kautta menevätkö ne läpi mutta kyllä olen näitä miettinyt ja otan tämän asian todella vakavasti

kiitoksia keskustelusta

haminavaalimaa tie vaalimaan rekkaparkki taavettilappeenranta väli sekä luumäkiimatra kaksoisraide ovat merkittäviä panostuksia venäjän rajaliikenteen kehittämiseen

arvoisa puhemies

käsittääkseni tämän kyseessä olevan hallituksen esityksen käsittely on jo aloitettu valiokunnassa eli tyvissä ja oliko pevissä

tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merimiesten vuosilomalakia ja sairausvakuutuslakia hallitusohjelman kirjausten mukaisesti

näillä kaikilla hankkeilla on tärkeä rooli alueemme elinvoimaisuuden ja myös koko suomen kannalta onhan rajaliikenne kaakkoisen suomen kautta merkittävässä roolissa

vuosilomalain työssäolon veroista aikaa ja merimiesten vuosilomalain työssäolopäivien veroisia päiviä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten että äitiys isyys ja vanhempainvapaalta vuosilomaa kertyisi enintään kuuden kuukauden ajalta

loppujen lopuksi tämä keskustelu meni rakentavan puolelle ja plussan puolelle siinä mielessä että kaikkiin vakavasti esitettyihin vaihtoehtoihin mitä täällä on tullut minä ainakin suhtaudun vakavasti tulivat ne nyt keneltä tahansa

sairausvakuutuslain säännöstä työnantajien oikeudesta vuosilomakustannuskorvauksiin ehdotetaan muutettavaksi siten että oikeus korvauksiin olisi vain lakisääteisen vuosiloman ajalta

kanavan kehittäminen nimenomaan uusien käyttötarpeiden pohjalta kuten matkailun ja energiaraaka aineiden kuljetuksen on määritelty erääksi keskeisistä seudullisista investointikohteista

lisäksi vuosilomalakia ehdotetaan muutettavaksi siten että työntekijän virkamiehen tai viranhaltijan tullessa sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvyttömäksi vuosilomansa aikana kuusi ensimmäistä työkyvyttömyyspäivää olisi omavastuupäiviä jotka eivät oikeuttaisi lomapäivien siirtoon

toimiiko se vai ei

työntekijälle virkamiehelle tai viranhaltijalle joka on lomanmääräytymisvuoden aikana ansainnut vähintään neljän viikon vuosiloman turvattaisiin omavastuupäiväsääntelystä huolimatta kuitenkin aina oikeus vähintään neljän viikon vuotuiseen vuosilomaan

täällä on muun muassa edustaja myllykoski lähestynyt omilla vaihtoehdoillaan ja minä suhtaudun niihin vakavasti rakentavasti ja kuuntelen ne ja katson koska näen niissä ihan vahvaa potentiaalia

suomalainen kumipyöräliikenne ja yrittäminen ovat erityisen suurten haasteiden edessä ja venäläinen kilpailu tulee karsimaan suomalaista yrittäjyyttä

tämä yhdistettynä mitä erilaisimpiin direktiiveihin tuo jatkuvasti lisää kustannuksia suomalaiselle liikennöitsijälle

tähän huoleen pitää hallituksen herätä nyt ja vastata siihen yrittäjyyttä tukevilla päätöksillä kuten hallitus on itse painopisteekseen määrittänyt

tuossa puheessani kerroin että hallitus vahvistaa sitä roolia lisäämällä kumppanuusyhteistyötä henkilöstöpalveluyritysten yksityisten rekrytointipalvelujen yrittäjäjärjestöjen ja ammatti ja toimialaliittojen kanssa

samaan aikaan tämä ict puoli pitää laittaa kuntoon niin että tieto avoimista työpaikoista ja työnantajista menee joustavasti joka puolelle

täällä on tullut kritiikkiä mutta täällä on tullut rakentavia ehdotuksia ja kaikki tietävät että tämä työsarka on valtava mutta parhaani teen ja hallitus siinä sitten tukee ja tällä mennään eteenpäin

arvoisa herra puhemies

myös suuremmalta oppositiopuolueelta positiivista palautetta ministerille koska silloin kun mennään erittäin monimutkaisesta järjestelmästä monimutkaiseen järjestelmään niin mennään eteenpäin

lakivaliokunnan lausunnossa todetaan hyvin lyhyesti että suunnitelmissa on että hovioikeusverkostoa supistetaan

tähän asiaan on näin kouvolalaisena kansanedustajana todettava että kun yhdestä kaupungista viedään hallituksen esityksen myötä sekä hovi että hallinto oikeus tuntuu se aivan käsittämättömältä ja epäoikeudenmukaiselta

kun itse katselin tätä olen tässä lueskellut varmaan toista tuntia tätä pumaskaa niin täällä on paljon sellaisia asioita mihinkä kiinnittää huomiota mutta yksi varsinkin on semmoinen

kun täällä on ihan lopussa nämä taulukot näistä kuntien tilanteista missä kunnat tällä hetkellä makaavat niin onko teillä hajua siitä minkälainen paine tässä sitten on